onko todellakin niin että kun rikosrekisterissä näkyy tuomio tai merkintä tuomiosta joka koskee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai rikosta seksuaalirikosta se näkyy vain viisi vuotta tuossa henkilön rikosrekisterissä ja jos ei henkilö tuona aikana tee minkäänlaista uutta rikosta tuo merkintä pyyhkiytyy pois ja sen jälkeen tämä samainen henkilö voi hakeutua tekemään töitä lasten parissa

millä logiikalla näin rajut leikkaukset kuntapalveluista ovat perusteltavissa kun valtiontalous ja kuntatalous ovat samaa julkista taloutta

nyt käy niin että hallitus maksattaa tämän talouden tasapainottamisen ja tämän kestävyysvajeen sairailla vanhuksilla lapsiperheillä vammaisilla jopa lastensuojeluasiakkailla

vanhusten perhehoidosta voisi tulla erittäin varteenotettava vaihtoehto nimenomaan muistisairaille vanhuksille ja vanhuksille jotka kokevat turvattomuutta omissa kodeissaan kotipalveluista huolimatta

onko tässä järkeä

arvoisa puhemies

yrittäjyyden lähtökohtana pitäisi olla tietysti aina tietoinen valinta jolloin yrityksen perustaja tiedostaa siihen liittyvät riskit ja osaa arvioida niitä suhteessa mahdollisiin voittoihin yrittäjätoiminnassa

minä nimittäin tiedän että muualla maailmassa on huomattavasti tiukempi lainsäädäntö siinä kuinka kauan on näkyvissä se että on tällainen tuomio henkilöllä olemassa

mutta nyt tarvitaan ministeri guzenina richardson sitä perhehoitolain kokonaisuudistusta jonka te olette luvannut tällä kaudella ja joka on myös hallitusohjelmassa mainittu

koska te tuotte tämän perhehoitolain kokonaisuudistuksen eduskuntaan jotta muun muassa perhehoitajien sosiaaliturvaa voitaisiin vihdoin laittaa kuntoon

arvoisa puhemies

sen sijaan yrittäjyyden ei pitäisi olla niin kuin nyt luovilla aloilla viranomaistulkinnoista tai työmarkkinoista johtuvaa näennäisyrittäjyyttä

luovien alojen työntekijöiden joita on siis paljon yrittäjän taikka itsensä työllistäjän status saattaa suomessa nyt vaihdella lyhyenkin ajan sisällä jolloin kaksijakoinen työttömyysturva ei anna lainkaan turvaa näille ihmisille

selonteko painottaa pitkäjänteistä toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi korostaa syrjimättömyyttä ja avoimuutta ja keskittyy kokonaisuuksiin joissa toimintalinjan täsmentäminen on tarpeellista

kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa keskusta painottaa naisten ja lasten oikeuksien edistämistä kansalais ja poliittisia oikeuksia sananvapautta sekä entistä suurempaa huomiota tss oikeuksiin etenkin euroopan unionin yhteisessä politiikassa

arvoisa puhemies

yhteiskuntatakuu on mielestäni hallitukselta hyvä avaus nuorten saamiseksi koulutuksen ja työharjoittelun piiriin ja aktiivitoimien piiriin ylipäätäänkin

arvoisa herra puhemies

olisin kysynyt ministereiltä

aiheuttaako tuo abechen lähellä tapahtunut välikohtaus jossa näitä rauhanturvaajia loukkaantui jotakin uutta keskustelua tai uutta arviota paitsi alueen turvallisuustilanteesta myös tämän operaation turvallisuustilanteesta varusteiden huollon ja niin edelleen

olemme kuitenkin sitoutuneet istanbulin sopimuksessa toimimaan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi

kyse on siis aivan puhtaasta retoriikasta jolla pyritään peittämään se tosiasia että noin joka kolmas lukio tai ammatillinen oppilaitos joudutaan säästöjen vuoksi lakkauttamaan ja kun näin käy silloin lähtevät myös pätevät yläasteiden opettajat

heitä ei työpaikka tai koulutuspaikka tai työharjoittelupaikka auta lainkaan elleivät he ensin saa kuntoutusta ja apua noihin mielenterveyden häiriöihin

arvoisa puhemies

kansallista yhteistyötä on parannettu perus ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkostolla ja vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa on lisätty

minä toivoisinkin että meillä vihdoin otettaisiin vakavasti ne puutteet joita tässä palvelujärjestelmässä ja hoitojärjestelmässä on liittyen nimenomaan nuorten mielenterveyden ongelmiin

ammattikorkeakoulut eivät häviä yliopistoille näissä mittauksissa lainkaan

on loppu kai sitä seuraava kysymys edusti

ja kuitenkin kyseessä on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusteita ravisteleva uudistus jonka valmisteluun olisi pitänyt paneutua paljon paljon vakavammin

aivan selvää että me tarvitsemme korkeampaa työllisyysastetta lisää työpaikkoja ja lisää kasvua jotta pystymme selviämään muun muassa eriarvoistumisen lisääntyvän palvelutarpeen ja heikon huoltosuhteen aiheuttamista haasteista tulevaisuudessa

meillä on esimerkiksi kohtuuttoman pitkät käsittelyajat sosiaalietuuksissa ja suuret kunta ja koulukohtaiset erot oppilashuollon ja muun terveydenhuollon saatavuudessa

tutkinnoista palkitaan oppilaitoksia peräti neljään kertaan

malli tulee lisäämään epävarmuutta ja vähentämään ennakoitavuutta rahoituspohjan pitävyydestä kun oppilaitosten budjetteja lasketaan ja laaditaan

on tehtävä paljon enemmän konkreettista työtä sekä valtionhallinnossa että kunnissa jotta naisten ja lasten vammaisten ja vanhusten oikeudet toteutuisivat

miten hallitus aikoo pureutua muun muassa näistä mielenterveyshäiriöistä ja erilaisesta pahoinvoinnista aiheutuviin ongelmiin jotta saisimme koko työikäisen väestömme pysymään myös työssä

hajanainen ja heikosti resursoitu lastensuojelu ei pysty läheskään aina auttamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria

kun kontaktiopetuksen määrää vähennetään ja samalla nuorilta lähtee perheiden tuki opiskeluissaan on tietenkin vaarana syrjäytymisen lisääntyminen

itse asiassa lastensuojelu on tänä päivänä monin paikoin kriisissä

oppimistulokset ovat esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa monin paikoin erittäin paljon huonommat kuin aikaisemmin kertovat sidosryhmien ihmiset tuolla opetushallituksen johtokunnassa

köyhyyskokemuksia ja elinoloja tutkineen lea lemetyisen mukaan osa nuorista ei ole voinut mennä lukioon koska oppikirjat ovat liian kalliita

synnytysten keskittäminen aiheuttaa monessa turvattomuutta

koulujen lakkauttaminen pidentää koulumatkoja ja heikentää osaltaan sekä tasa arvoista ja laadukasta perusopetusta että myös toisen asteen koulutusta

arvoisa puhemies

huono taloustilanne ja siitä seuranneet rajut leikkaukset peruspalveluihin vaarantavat yhä enemmän kansalaisten perusoikeuksien toteutumista näin sanovat ihan ääneen jo monet asiantuntijatkin

ei ole todellakaan mikään ihme että keskusta vihreät ja vasemmistoliitto yhdessä ovat jättäneet vastalauseen tästä puheena olevasta lakiesityksestä

arvoisa puhemies

hallituksen esitystä jossa lukiokoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen keskimääräisiin yksikköhintoihin kohdistetut väliaikaisiksi tarkoitetut säästöt muutettaisiin pysyviksi ja tätä koko tilannetta on tarkasteltava osana toisen asteen koulutukseen kohdistuneiden leikkausten kokonaisuutta

arvoisa puhemies

euroopan unionin ihmisoikeusroolia on vahvistanut sen perusoikeusulottuvuuden syventyminen oikeudellisesti sitova perusoikeuskirja ja tuleva liittyminen euroopan ihmisoikeussopimukseen

ei kai tietenkään nyt kuvitella niin että yhtäkkiä voitaisiin leikata sieltä päästä missä ne ongelmat ovat valtavan suuret vaan korjaaviin toimiin tarvitaan riittävät resurssit

tämä palkkatukilain uudistus tuli voimaan vuodenvaihteessa ja se on tarkoittanut kyllä ainakin kolmannen sektorin mielestä sitä että kaikki kanavat ovat nyt tukossa

arvoisa herra puhemies

miksei hallitus siis herää jo

laki ei millään muotoa enää vastaa tämän päivän vaatimuksia ja tämän istuvan hallituksen hallitusohjelmassa päivähoitolaki onkin luvattu uudistaa

arvoisa puhemies

minä olen huolissani myös siitä että jos lastensuojeluasiakkuuden ja kiireellisten huostaanottojen edellytyksiä tiukennetaan käykö niin että ne jotka kipeästi tarvitsisivat varhaisessa vaiheessa sitä lastensuojelun asiakkuutta esimerkiksi jäävät myös sitten huomiotta jäävät tästä asiakkuudesta paitsi

erityisesti lasten ja henkilöstön määrää koskevaa sääntelyä pitää mielestäni pikaisesti tarkentaa ja henkilöstörakennetta muuttaa päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa

haluaisin kysyä ministeri kiviniemeltä

nuorisotakuu ei näitä nuoria pysty auttamaan

millä opeilla pankit joille on jo tarjottu valtion selkänojaa eli takauksen mahdollisuuksia jotta näitä pk yrityksiä pankit rahoittaisivat myös saataisiin käyttämään näitä mahdollisuuksia jotta toimivat yritykset eivät kaatuisi

tarvitaan täsmätoimia kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville ja ehdottomasti lisää voimavaroja esimerkiksi oppilashuoltoon ja mielenterveyspalveluihin

lastentarhanopettajia on päiväkodeissa tänä päivänä ällistyttävän vähän ja ryhmäkoot ovat varhaiskasvatuksessakin valitettavasti paikka paikoin huolestuttavan suuret

eli myöskin lakiuudistukset voivat viedä näitä erittäin tärkeitä asioita taaksepäin ja meillä on kyllä nyt semmoinen tehtävä että tämä pitää uudistaa tämä laki nyt niin että oikeasti tällä lailla pystytään löytämään ne työttömät ja työllistämään niin kuin ennen tätä uudistusta

nyt hallitus on siis päättänyt nostaa oppivelvollisuusikää

sitten minun on vielä sanottava että lausunnoille lähtenyt perhehoitolain esitys ei kyllä vastaa ikävä kyllä nyt siihen tarpeeseen eikä nivoudu tähän sosiaalihuoltolakiin järkevällä tavalla

tämähän tarkoittaisi satojen eurojen säästöä jokaisen toisen asteen koulutuksen tutkinnon kohdalla

ryhdytäänkö päivähoitolainsäädännön uudistamiseen ripeästi vielä tällä kaudella kuten hallitusohjelmassa on kirjattu

kansalais ja poliittiset oikeudet ovat heikentyneet itänaapurissa ja aasiassa kavennetaan ihmisoikeuksia vetoamalla kulttuurisiin ominaispiirteisiin

ja kuten tuossa sanoin hallitus ei todellakaan ole tehnyt riittävää selvitystä toisen asteen koulutuksissa käynnissä olevien uudistusten kokonaisvaikutuksista

lasten jaksamisen näkökulmaa harvemmin otetaan esille näissä keskusteluissa mutta tosiasia on kyllä se että mitä epäsäännöllisemmät työajat ovat lapsen vanhemmilla monesti yksinhuoltajilla kun puhutaan kaupan alan työpaikoista monesti jopa kahta työtä tekevällä yksinhuoltajalla se tarkoittaa silloin sitä että lapsi on vuorohoidossa erittäin pitkiä aikoja

pääministeri katainen luovutteko oppivelvollisuusiän nostosta ja kohdennatteko apua ja tukea aidosti sitä eniten tarvitseville

tällä kaudella on muuten saatu aika monta kertaa kokea se että näitä kokonaisvaikutuksia ei ole laskettu eli eduskunta joutuu tekemään erittäin tärkeitä koulutuksen tulevaisuutta koskevia päätöksiä osittain hyvin puutteellisten tietojen varassa

tunnistamisen pitäisi myös johtaa käytännön toimiin peruspalveluissa esimerkiksi neuvolassa kouluterveydenhuollossa lastensuojelussa ja niin edelleen

minä sanon että tämä työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen olisi senkin takia ehdottoman olennainen nyt tässä että näitä kannustinongelmia ei tulisi

arvoisa herra puhemies

selonteon valiokuntakäsittelyssä on syytä keskittyä kansallisen ja kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan sisältöjen tarkentamiseen ja tulevien toimintaohjelmien painopisteiden määrittämiseen

vuorohoidosta on tullut palautetta esimerkiksi jyväskylästä olen sitä saanut siitä että meillä on jo paljon semmoisia lapsia jotka suurin piirtein asuvat vuorohoidossa ja heille käydään sitten hakemassa puhtaita vaatteita kotoa

koulutuksen järjestäjien arvioiden mukaan väliaikaisten säästöjen muuttaminen pysyviksi samanaikaisesti muiden toisen asteen koulutuksen leikkausten kanssa uhkaisi merkittävällä tavalla koulutuksen järjestämisen mahdollisuuksia

miten siis turvaamme ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut joista ensimmäisenä yleensä leikataan kun rahaa on vähän

keskeinen ongelma nuorisotyöttömyyden hoidossa on mielestäni se että nuorten palvelut ovat liiaksi sektoroituneet

heillä on erittäin pitkät päivät ja heidän elämänlaatunsa ei kyllä ihan valtavasti kohene ainakaan siitä että se kotiin jäävä aika ja tämä perheen yhdessäoloaika vielä lyhenee varsinkaan silloin kun perheen huoltajia on vain yksi

läheskään kaikki toimijat eivät edes tunne toistensa palveluja riittävästi voidakseen ohjata nuorta tehokkaasti eteenpäin

vastalauseessamme todetaankin myös että koulutuksen tasa arvo on vakavasti uhattuna kun oppilaitosten tulevaisuus on vaakalaudalla

puolustuksen kehittäminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja seuraaville vuosikymmenille ulottuvaa tarkastelua

tämä taas johtaa äärettömän helposti nuoren luukuttamiseen

korkeatasoisella ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella joka edellyttää tätä ammattitaitoista henkilökuntaa on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia lasten hyvinvoinnille kehitykselle ja oppimiselle

eli auttamisen tapoja ja rakenteita pitää myös ehdottomasti uudistaa

miten hallitus aikoo varmistaa sen että lastentarhanopettajien määrää päiväkotiryhmissä voitaisiin nostaa ja että heitä ylipäätään jatkossa riittää varhaiskasvatuksen tarpeisiin

arvoisa puhemies

nuorten työttömyys pahenee opiskelu ja harjoittelupaikkoja ei valitettavasti näytä riittävän kaikille syrjäytymisvaara monien nuorten kohdalla lisääntyy

nyt kuulemme kentältä että ellei myös työpajatoiminnan resursseja samassa suhteessa lisätä yhä enemmän näitä löydettyjä nuoria jää vaille tuota työpajatoiminnan paikkaa eli ketju uhkaa siis katketa